valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että matkustajatuontia ja muuta tilastoimattoman kulutuksen kasvua pidetään isompana ongelma kuin viralliset seurantatiedot antavat ymmärtää

samalla kun veroeurot katoavat lahden taakse liiallisen alkoholinjuonnin aiheuttamat haitat kaatuvat suomalaisille veronmaksajille ja kotimainen alkoholin myynti laskee entisestään ja aiheuttaa myös työpaikkojen menetyksiä

täytyy tässä edustaja vanhaselle vastata sen verran että kun virkamiesselvityksessä sanotaan että tulevaisuudessa palveluita rajataan ja palvelulupaus on nykyistä rajatumpi niin totta kai se aiheuttaa täällä oppositiossa huolen siitä että palveluita vähennetään ja palveluiden laatua heikennetään jotta päästään näihin säästötavoitteisiin

se että yksityisten matkustajien tuomia määriä ei seurata on ongelmallista sillä yksi ja sama henkilö voi vähän väliä hakea suuria määriä juotavaa

onkin hyvä että hallituksen on tarkoitus keväällä antaa valmisteverotusta koskeva esitys joka sisältää myös ohjeelliset tasot verovapaalle matkustajatuonnille

haluan myös tuossa antaa tukeni edustaja lindtmanille siinä että tämä sote uudistus olisi mielestäni hyvä valmistella parlamentaarisesti

sen myötä jos tuontimäärä ylittäisi ohjetason tulisi ylittävältä osin maahantuojalle näyttövelvollisuus omasta käytöstä

jäin kuitenkin miettimään onko tässä olemassa jo jotain tarkempaa ajatusta millainen tuo ohjetaso sitten olisi ja vaikuttaako tämä nyt sitten kuitenkaan matkustajatuonnin hillitsemiseen jos kuitenkin yksi ja sama ihminen voi hakea ohjeellisen tason verran vaikka joka päivä

kun se nyt näyttää etenevän näin hienosti ja meillä kaikilla on täällä yhteinen tavoite ja tahtotila siitä että sote uudistus on vietävä maaliin mahdollisimman nopeasti niin kyllä mielestäni hallituksen tulisi nyt ottaa oppositio mukaan uudistuksen jatkovalmistukseen jotta me saisimme tämän ison asian etenemään myös tulevilla vaalikausilla

tullin resurssit onkin turvattava tai niitä on jatkossa vielä mielestäni lisättävä jotta tuontimääriä voidaan todella valvoa

arvoisa puhemies

mutta puhemies olisin vielä kysynyt kuntien tehtävistä kuntien tulevaisuudesta

täällä sanottiin että kunnat ovat tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunnan pohja ja kunnilla on vastuullaan ennaltaehkäisy

mutta miten hoidetaan se ennaltaehkäisyn rahoitus mitkä ovat ne mahdolliset kannustimet ennaltaehkäisyn hoitoon kunnissa

nämäkään eivät ole tarkkoja lukuja ja on hyvin todennäköistä että todelliset luvut ovat suuremmat sillä eun sisältä meille tulevat paketit virtaavat muun kansainvälisen postin joukossa ilman tiukkaa valvontaa

valvonta on puutteellista joten tällä hetkellä on täysin mahdotonta sanoa kuinka moni nettitilaaja jättää nämä lakisääteiset maksut maksamatta

arvoisa puhemies

valtaosa suomalaisista ottaa niin sanotusti pohjat kotona ja siirtyy ravintolaan vasta myöhemmin jotta rahaa ei ravintolassa kulu niin paljon

olisi hyvä kuulla onko arvioita siitä miten ravintoloiden alkoholianniskelun arvonlisäverotuksen laskeminen ruuan kanssa samalle tasolle vaikuttaisi alkoholin ravintolakulutukseen ja sitä kautta muun muassa työllisyyteen ravintola alalla

ihan hämmentävää että ulkoministeri soini käyttää täällä voimakkaan puheenvuoron kansanedustajat puhuvat täältä omalta paikaltaan

arvoisa puhemies

alkuun on kyllä todettava että suomen laki on euroopan mittakaavassa verraten tiukka ja aborttiluvut ovat suomessa matalia verrattuna pohjoismaisiin naapureihin

edustaja tanus sanoi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan että tämä valinnanvapaus koskee henkilökuntaa ja asiakkaat toki sitten tekevät miten tekevät

mutta kyllä minulla herää huoli että jos hoitohenkilökunta kieltäytyy tekemästä raskaudenkeskeytyksiä niin lisääkö se aborttiin liittyvää stigmaa

on meinaan todettu että abortin läpikäyneiden kokemuksien perusteella merkittävä toipumista edistävä tekijä on inhimillinen ja kunnioittava kohtaaminen ja pelkään että tämä vaarantuu tämän aloitteen toteutuessa

täällä on monen hallituspuolueen kansanedustajan suulla puhuttu kotihoitoon tehtävistä parannuksista ja se on hyvä mutta te teette sen laitoshoidon kustannuksella

vanhustenhoito tuntuu olevan kestopuheenaihe meillä suomessa ja suurin ongelma näyttää olevan se että laitospaikkoja ei saada tarpeeksi ajoissa ja niitä ei ole riittävästi

arvoisa puhemies

suomi on ollut edelläkävijä monissa asioissa maailmassa antanut muun muassa ensimmäisenä maana euroopassa äänioikeuden naisille

valitettavasti valinnanvapaudesta seuraa se että ne valitsevat joilla on rahaa ja joilla on kykyä ja voimavaroja tehdä valintoja

arvoisa puhemies

lakivaliokunnan jäsenenä mielestäni lakivaliokunnan tulee ottaa tämä kansalaisaloite ehdottomasti valiokuntakäsittelyyn ja siitä tulee valiokunnassa käydä laaja asiantuntijakuuleminen ja mielellään avoin sellainen aivan kuten turkistarha aloitteen kanssa tehtiin

arvoisa puhemies

viime hallituskaudella vanhustenhoidon painopistettä siirrettiin kotihoidon suuntaan mutta kotihoitoa ei ole kehitetty siinä samassa ajassa kuin laitoshoitoa on ajettu alas

kun käsittely on julkinen on ihan kaikilla mahdollisuus seurata kuinka asiaa käsitellään mitä asiantuntijat lausuvat ja kuinka asia etenee eduskunnassa

ihmisten on oltava lain edessä yhdenvertaisia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan eikä valtiollinen avioliittoinstituutio saa syrjiä samaa sukupuolta olevia ihmisiä

arvoisa puhemies

lapsen kannalta tärkeintä on se että koti on turvallinen ja vanhemmat ovat rakastavia että lapsesta pidetään huolta ja häntä arvostetaan juuri sellaisena kuin hän on

adoptiolainsäädäntö on jo itsessään tiukka ja uskon täysin että adoptioneuvonnan kautta pyritään aina löytämään lapselle rakastavat vanhemmat sukupuolesta riippumatta

olen hieman hämmentynyt siitä keskustelusta mitä on täällä salissakin käyty että lapselle paras kasvuympäristö on perheessä jossa on äiti ja isä

arvoisa puhemies

työajan lyhentäminen lisäisi vanhempien jaksamista työssä ja kotona ja se helpottaisi perheiden arkea kun päivähoitopäivät lyhenisivät koululaisten iltapäivähoidon tarve vähenisi ja perheiden arkirutiinien hoitaminen helpottuisi

valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota erittäin tärkeisiin seikkoihin

selonteosta käy ilmi ettei lain vaikutuksista henkilöstön turvallisuutta koskien ole saatavilla minkäänlaista tutkimustietoa

miten ministeriössä on valmisteltu työelämän ja perhe elämän yhteensovittamista arvoisa peruspalveluministeri

merkittävä osa työntekijöistä kokee aukioloaikojen laajentumisen vaikuttaneen kielteisesti työturvallisuuteen

rikokset tehdään pääsääntöisesti yöajan lisäksi juuri sulkemisaikaan

tärkeää olisi myös selvittää onko yksintyöskentely lisääntynyt aukiolojen laajennuksen seurauksena ja millä tavoin se on vaikuttanut näiden työntekijöiden asemaan ja työntekoon

talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan kaupan alalla tehtyjen työtuntien määrä on lisääntynyt samalla kun työtunnit jakautuvat yhä useammalle henkilölle

tätä kysymystä olisikin mielestäni syytä selvittää hieman enemmän ja toivottavaa tietysti olisi että työtä voitaisiin jakaa kaupan alalla siten että silppu ja osa aikatyötä vasten tahtoaan tekeville voitaisiin tarjota lisää työtunteja ja sitä myötä kokonaisia työpäiviä

niin kuin tässä on monessa aikaisemmassa puheenvuorossa todettu yhteiskuntamme on yhä enenevässä määrin ympärivuorokautisesti päivystävä

aukioloaikojen laajentuminen kuitenkin vaatii sitä että joidenkin on työskenneltävä iltaisin viikonloppuisin ja jopa yöaikaan myös kaupan alalla

saadun selvityksen mukaan työntekijät katsovat aukiolojen laajentamisen vaikeuttaneen työn ja perheen yhteensovittamista ja työmatkojen järjestämistä

työelämä ja tasa arvovaliokunta onkin kiinnittänyt asiaan huomiota lausunnossaan ja pitää selonteon selvitystä päivähoidon tarpeesta ja hoidon järjestämisestä puutteellisena

töitä tehtiin pitkälti lasten ja päiväkodin ehdoilla ja työvuorot pyrittiin sovittamaan niin etteivät molemmat vanhemmat olleet samana yönä yövuorossa

edustaja turuselle voinen todeta että kyllä eläkkeensaajan asumistuki lakkautetaan vaan sen tilalle tulee yleinen asumistuki joka ei kohtele eläkeläisiä enää yhtä hyvin kuin tämä alkuperäinen asumistuki

mutta arvoisa ministeri mäntylä te kiinnititte puheessanne huomiota siihen että naiset saavat vähemmän palkkaa ja vähemmän eläkettä kuin miehet

minä pelkään että tässä ei ole kyse pelkästään synnytyksistä vaan on kyse isommasta asiasta nimittäin monen aluesairaalan palvelukokonaisuuden tulevaisuudesta johon tässä jo muun muassa edustaja kulmuni kiinnitti huomiota

tähän me voimme lämpimästi vasemmistoliitossa yhtyä

täytyy kuitenkin tässä ihmetellä missä ovat teidän aloitteenne näistä tasa arvoa parantavista kysymyksistä kun tähän asti kuitenkin teidän toimenpiteenne ovat olleet lähinnä vähentämässä tasa arvoa

minä toivon että meillä ei ole tavoitteena lisätä tätä riskiä että matkasynnytykset lisääntyvät

mutta arvoisa ministeri teidän harjoittamanne politiikka jättää jälkeensä valtavan hyvinvointivelan mikä on paitsi epäinhimillistä myös lähes mahdotonta maksaa takaisin vaikka taloutemme kääntyisi nousuun

mutta arvoisa puhemies minä uskon että matalan riskin synnytyssairaaloissa jokaisella vastasyntyneellä vauvalla on paremmat edellytykset elämälle kuin tien päällä syntyessä

kansalaisaloitteen viesti on otettava vakavasti

arvoisa puhemies

oppositiosta tulee nyt erittäin kovaa kritiikkiä hallituksen tekemästä kehyspäätöksestä

arvoisa valtiovarainministeri voisitteko nyt vielä kerrata oppositiolle ne konkreettiset keinot jotka tässä tehdyssä kehyspäätöksessä kaventavat tuloeroja

toisin kuin edustaja turunen minä pidän tätä keskustelua erittäin hyvänä ja jopa melko yhtenäisenä täällä salissa tänään

ihmiset myös muualla kuin briteissä ovat pettyneitä eun politiikkaan ja eu tuntuu monesta olevan siellä jossain kaukana mutta todellisuudessa eu on tässä ja nyt ja täällä

eu maissa piiloudutaan usein eun taakse eu päätösten taakse kauas brysseliin niin myös meillä täällä suomessa esimerkkinä sote uudistus jossa on perusteltu muun muassa yhtiöittämisvaadetta eun vaatimuksilla

arvoisa pääministeri sipilä te sanoitte että yhtiöittäminen ei ole yksityistämistä mutta yhtiöittämisessä vaarana on demokraattisen päätöksenteon katoaminen

tämä on mielestäni vastuutonta politiikkaa pelotella nimenomaan eulla hallituksen omia ideologisia toimia

ensin valtio leikkaa rahoitusta sitten yhtiö tekee ihmisille tärkeitä päätöksiä junavuorojen lakkauttamisesta ja siitä etteivät junat pysähdy enää kaikilla asemilla ja tämä tulee meille kaikille vain ilmoitusasiana myös päättäjille kansanedustajille

arvoisa ministeri miten te takaatte sen että sosiaali ja terveyspalvelut pysyvät yhdenvertaisina ja koko maan kattavina ja että demokratia toteutuu

arvoisa rouva puhemies

se on kuitenkin ohjelmassa vailla konkretiaa ja meitä myös kiinnostaisi kuulla millainen kokeilu on mahdollisesti tulossa ja mitä perustulo teille ylipäätänsä tarkoittaa

te olette nyt aloittamassa tämän kokeilun valmistelua ja olisin ollut kiinnostunut myös siitä onko teillä tarkoitus ottaa oppositiopuolueita mukaan tämän perustulokokeilun valmisteluun

uskon että oppositiossa on paljon osaamista nimenomaan liittyen perustulomalliin ja olisi hyvä että löytäisimme yhdessä parlamentaarisesti sellaisen mallin jota voisimme viedä jatkossakin eteenpäin yli hallituskausien

tuohon edustaja mäkelän kommenttiin siitä että hallitus arvioi työpaikkojen lisääntyvän tämän laki aloitteen tai myöhemmin hallituksen esityksen myötä

olisi hyvä kuulla kuinka tämän ryhmän jatko etenee

arvoisa puhemies

ihmettelen myös edustaja tolppasen visiota siitä kuinka kaupat helsingissä täyttyvät tavaroista

arvoisa puhemies

mistä meillä ihmisillä riittää sitä rahaa millä tehdä niitä ostoksia

en usko että tämän aukioloaikojen vapauttamisen myötä meidän ostovoima lisääntyy yhtään enempää

arvoisa puhemies

tämän esityksen tarkoituksena on varmistaa turvakotipalvelun tuottamisen rahoitus niin että turvakotipalvelu olisi jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta

nykytilanteessa kuntien on ollut vaikea saada valtionosuuksia turvakotitoimintaa varten ja jo vuosia turvakotien toiminta on nojannut hankerahoituksella toimiviin kolmannen sektorin toimijoihin ennen kaikkea ensi ja turvakotien liittoon

edustaja eestilä puhui tuossa hetki sitten eläinten hyvinvoinnista mutta sopii varmasti kysyä mitä se eläinten hyvinvointi sitten tarkoittaa ja millä se oikein mitataan

periaatteessa tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava mutta käytännössä turvakotipalvelun tuottajalle maksettavaan korvaukseen varattu rahoitus on riittämätön

no tänään on todella historiallinen päivä me olemme täällä käsittelemässä tärkeää asiaa ja on hienoa että eduskunta voi keskustella kansalaisaloitteesta ja turkistarhauksesta

näyttää siis siltä että ministeriön esitys tällaisenaan pikemminkin vähentää turvakotipaikkoja suomessa kuin lisää niitä sillä turvakotipaikkoja on noin neljäsosa siitä mitä euroopan neuvosto edellyttää

hallitusohjelmassa on turkistarhausta käsittelevässä kappaleessa lause hallitus selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia

mutta arvoisa ministeri onko tarkoitus säilyttää nykyinen turvakotijärjestelmä vai ryhtyä perustamaan uusia sinne missä ei vielä ole turvakoteja

ja jos on todella ajateltu että laki astuu voimaan jo vuodenvaihteessa alkaa olla aika kiire ratkaista näitä ja muitakin avoinna olevia kysymyksiä ja siitä kannan huolta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta nyt me olemme keskustelemassa täällä valtioneuvoston tiedonannosta

hyvä hallitus teillä on mielenkiintoinen strategia huonojen päätösten esittelylle

ensin te ilmoititte että eläkeläisten asumistuki muuttuu yleiseksi asumistueksi minkä seurauksena osa eläkeläisistä olisi menettänyt jopa satoja euroja kuukaudessa

arvoisa ministeri millaisen tulevaisuuden te annatte niille lapsille joiden päivähoidosta ja koulutuksesta te olette nyt leikkaamassa

te myös ilmoititte että kilpailukyvyn parantamiseksi ylitöistä ja pyhätöistä maksettavia korvauksia leikataan jatkossa ja nyt te peruitte tämän esityksen ja ehdotatte kaikilta leikattavaksi lomarahoista kolmanneksen

aivan kuin luokanopettaja ilmoittaisi tänään että koko luokka istuu kolme tuntia jälki istunnossa ja huomenna aamulla ilmoittaisikin että jälki istunto onkin vain tunnin mittainen

pitääkö kaikkien oppilaiden olla tyytyväisiä